muutama selkeä kysymys vielä tässä

arvoisa puhemies

edustaja kymäläinen joka nyt tuolta korkeudesta kuuntelee vastausta ja edustaja lipponen kysyivät näiden luovan työn tekijöiden toimeentulosta

arvoisa rouva puhemies

kun käsitellään hallituksen esityksiä joissa on tarkoitus leikata työssä käyvien palkkoja leikata eläkkeitä leikata työttömiltä ei ministeri soinia perussuomalaisten puheenjohtajaa ole salissa näkynyt perustelemassa esityksiä ei vastaamassa opposition kysymyksiin

on myös erikoista että hallitus nostetaan lakiesityksessä kollegion yläpuolelle

itse asiassa ruotsissa käydään tällä hetkellä keskustelua pitkistä listoista johtuen siitä että tämä niin sanottu fra laki sallii paikallisen sotilastiedustelupalvelun kuunnella kaikkia puheluita ei vain ruotsalaisten ruotsissa tapahtuvia puheluita vaan myös suomen puheluita mihin toivon eduskunnan jossain vaiheessa tämän syksyn aikana vielä puuttuvan tarkemmin

meidän mielestämme pitää toimia juuri päinvastoin kollegion yliopistoyhteisöä laajasti edustavana pitää olla ylin päättävä elin jolla on enemmän tehtäviä

siinä tärkein rooli on saada ymmärtämään että kaikesta työstä me haluamme palkkaa ja kyllä luovan työn tekijöille kuuluu palkka siinä missä rakennustyöläiselle sairaanhoitajalle tai keittäjällekin omasta työstään

mutta tämä laki nimenomaan runnottiin läpi pitkien listojen avulla ja siellä oli juuri päinvastainen keskustelu että pitäisi nimenomaan kansanedustajilla olla isompi vastuu omasta äänestämisestä sitä kautta että he olisivat enemmän vastuussa kansalle

nimittäin tänään keskustaa lähellä oleva pellervon taloustutkimus on todennut että vienti vetää mutta kotimainen kysyntä on laimeaa ja työttömyys paisuu

no tänään kun on käsittelyssä puoluelain muutos yllättäen tällä kertaa ministeri soinilta löytyi aikaa

esitin kaksi konkreettista kysymystä valtiovarainministeri rinteelle

esimerkiksi kun puhutaan piratismissa monesti että ne ovat madonnat ja bonot miljonäärit joille nämä tuotot menevät niin ne menevät hyvin pienituloisille tekijöille

entisestään heikentää kotimaista kysyntää leikkaamalla työttömiltä eläkeläisiltä opiskelijoilta lapsiperheiltä leikkaamalla pienipalkkaisten työntekijöiden palkkoja

oletteko valmis perumaan indeksileikkaukset

tosin siinä vaiheessa kun tuli kysymys esimerkiksi pakkolaeista kun kysyttiin siitä että leikataan pienipalkkaisilta sairaanhoitajilta opettajilta lastenhoitajilta ja lähihoitajilta niin johan ministeri soinilla tuli kiire virkatehtäviin

myöskään emme halua että kollegion jäsenmäärää rajoitetaan vaan haluamme sen yliopiston itsehallinnon piiriin niin että yliopisto itse voi päättää siitä

mutta ehkä meidän vaalirahoitustamme ei nyt ratkaista sillä että tässä aletaan väitellä erilaisten listamallien paremmuudesta tai huonommuudesta

ne keinot joita tässä on informaation lisäksi ja joita yritetään erityisesti parantaa ovat kanavat joilla kuluttaja ja tuottaja kohtaavat

arvoisa puhemies

mutta arvoisa puhemies oikeisto tuntuu uudestaan ja uudestaan keksivän ikiliikkujan

ainoa tapa jolla velan kasvu saadaan katkeamaan on se että saamme luotua työpaikkoja ja nyt pitää panostaa siihen että saamme aikaan talouskasvua

kun veroja alennetaan niin valtiontalous paranee

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

tällä logiikalla

meidän mielestämme jatkossakin yliopistoissa virkasuhteen pitää olla lähtökohtainen palvelussuhteen muoto eikä työsuhde niin kuin tässä esityksessä esitetään

teidän lääkkeenne pääministeri sipilä ovat aivan väärät

vastakkain ovat tekijät ja sitten suuret monikansalliset yritykset jotka pyrkivät saamaan tekijöiden tuotannon itselleen sen hyödyn pois tekijöiltä

arvoisa rouva puhemies

monet lait ovat sellaisia että ne eivät ole vain huonoja eikä vain hyviä kuten oppositio ei ole vain hyvä tai huono tai hallitus vain hyvä tai huono vaan molempia puolia on

ei siinä ole tarkoituskaan puolustaa tavallisia työssäkäyviä suomalaisia tai eläkeläisiä tai työttömiä

tämä lakimuutos sinänsä on ihan kannatettava mutta otin tämän puheenvuoron alun perin sen vuoksi että halusin nostaa muutamia seikkoja jotka jatkossa vaalilakeja puoluelakeja vaalirahoituslakeja pohdittaessa pitäisi muistaa ottaa esille

esimakua siitä mitä te ministeri katainen esitätte saatiin viime viikolla kun kokoomuksen keskustan vihreiden ja rkpn äänestäessä leikattiin nuorten toimeentulotukea

arvoisa puhemies

erityisen hyvää tässä on tämä kansalaisaloite että tuodaan se lakiin ja pitää tietysti pitää kiinni myös siitä että kansalaisaloite oikeasti on keino jolla pystytään vaikuttamaan ei vain lain kirjaan siinä huumassa että kun sellainen nyt on eun perustuslakiin eli lissabonin sopimukseen kirjattu niin sitten tännekin kirjataan vaan että se oikeasti toimii

toisaalta esimerkiksi musiikin tekijöiden osalta hyvitysmaksukysymys on sellainen joka vielä tämän vuoden aikana pitää taas asetuksella ratkaista

kun on sanottu että itse asiassa työsuhteet parantavat työntekijöiden asemaa niin aikamoista viisautta tuntuu olevan täällä eduskunnassa paljon suurempaa viisautta kuin niillä tuhansilla ihmisillä jotka työskentelevät yliopistoissa ja jotka pitävät virkaa parempana

arvoisa puhemies

tätä te nyt esitätte entisen perään leikataan kaikkein heikoimmilta heikoimmassa asemassa olevilta

täytyy sanoa että kunniakkaasti sentään edustaja kanerva kataja anteeksi yrittää puolustaa linjaa

eikö omatunto ollenkaan soimaa

toivottavasti näin on

ensimmäinen seikka on se että vaali vaalilta yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden koko on kasvanut taloudellisesti

arvoisa puhemies

tässä ovat keskeiset vastaesityksemme lakiin

meidän mielestämme ei ole myös ollut perusteita sille että tasavallan presidentillä on sisäpolitiikkaan liittyvissä asioissa siinä määrin valtaa kuin tällä hetkellä on

mutta sitten tulevaisuudessa niin kuin hallitusohjelmassa on kirjattu pitää miettiä miten hyvitysmaksujärjestelmää voidaan uudistaa niin että ei vain perässä juosta vaan se toimeentulo on vakaata

kimmo kiljunen kutsui hallitusta kaksipäiseksi hirviöksi niin täytyy sanoa että vähän sama kuva tulee sosialidemokraattisesta puolueesta

arvoisa puhemies

me emme halua näillä tuoda vain ulkoista autonomiaa vaan huolehtia myös yliopiston sisäisestä autonomiasta sisäisestä demokratiasta

kun pääministeri katainen puheessaan totesi että muualla euroopassa talouskehitys ja työllisyyskehitys on parempaa kuin suomessa niin siihen pitää nähdä se yksi keskeinen syy

sen sijaan tässä budjetissa olisi tarvittu muutoksia veropolitiikkaan niin että pikkuhiljaa olisivat isotuloiset alkaneet taas maksaa veroja

tulee kilpavarustelua

liikunnan ja urheilun osalta edustaja wallinheimo kysyi erittäin tärkeän kysymyksen vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksista

kiistahan tässä keskustelussa on ollut siitä että nykyinen käytäntö jossa valtioneuvoston ja pääministerin ja toisaalta tasavallan presidentin pitää ulko ja turvallisuuspolitiikassa yhteistoimin toimia ja löytää yhteistoimin yhteistyö

ja demokratian ja kaikkien osallistumismahdollisuuksien vuoksi olisi tärkeää että jatkossa rajoitettaisiin kampanjoiden kokoa taloudellisesti ja toisaalta tällä tavalla ei tulisi painetta kerätä niin suuria kampanjakassoja ja sitä kautta ehkä jäädä myös kiitollisuudenvelkaan tukijoille

nimittäin ministeri pekkarinen en voi kiittää siitä teitä että sähkön kulutusarvioita nostettiin ja sähkön säästötavoitteita leikattiin ja tällä tavalla tehtiin tilaa sille että saadaan ydinvoimaa rakennettua lisää tänne ja ydinvoimaa rakennettua nimenomaan vientiin aivan niin kuin te sanoitte

emme tuo johtajavaltaista markkinavetoista yrityshenkistä yliopiston hallintamallia suomeen

arvoisa puhemies

kun täällä puhutaan velasta niin pitää muistaa että ei pelkkää velkaa maksamalla velka lopu ellemme saa talouskasvua ja työllisyyttä parantumaan

hänen mielestään afganistanissa ollaan koska haetaan suomalaisille taistelukokemusta ja pidetään huolta transatlanttisista suhteista suomeksi

se on ainoa tie jolla me voimme hoitaa tämän velkaongelman pitemmällä tähtäimellä ja sen vuoksi nyt tarvitaan toimenpiteitä joilla työllisyys ja talouskasvu saadaan hoidettua

viimeisen kymmenen vuoden aikana osinkoja on maksettu kolme kertaa enemmän ja työpaikkoja ulkomaille suomalaiset yritykset ovat neljä kertaa enemmän investoineet

tietysti pitää muistaa että lähtökohtaisesti toimeentulotuen harkinnanvaraisesta osuudesta pitäisi tulla jokaiselle lapselle oikeus siihen yhteen harrastukseen

sen vuoksi ehdottaisinkin että kun jatkossa lakeja valmistellaan niin tulisi selkeät ylärajat siihen kuinka paljon kampanjoihin yksittäinen ehdokas voi käyttää rahaa

tämä on hyvä kun tästä keskustellaan pitää mielessä ja on hyvä neuvoa myös siihen kun ei välttämättä osata hyödyntää tätä koska ei voi olla niin että vanhempien tulotasosta on kiinni se voiko lapsi harrastaa lajia voiko hänellä olla harrastus josta on kiinnostunut

eli ei tämänhetkinen tasavallan presidentti ole tälläkään hetkellä mikään vallan keskittymä ja tällä mekin olemme viemässä sitä entisestään pois

onko todella niin että siinä mitä äsken elinkeinoministeri ministerikolleganne mauri pekkarinen sanoi energian säästämisestä ja uusiutuviin panostamisesta onko todella niin että tässä on käytetty kaikki mahdolliset keinot energiatehokkuuden ja energian säästämisen osalta niin kuin hallituksen toinen ministeri sanoi

mitä tulee ed

mutta tarvitaan myös valtiovallan toimia ja minä haluan hyvässä yhteistyössä löytää niitä keinoja joilla pidetään huolta siitä että vanhempien lompakon paksuus ei saa olla harrastuksien esteenä ja jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastukseen

mutta ongelmaksi muodostuu todella se että kun presidentti on suoralla kansanvaalilla valittu kansan enemmistö haluaa että presidentillä on ulko ja turvallisuuspolitiikassa sananvalta ja kyllä tällä esityksellä nyt ollaan tätä kansan tahtoa ja tätä toivottua valtaa kaventamassa ja se on se kohta johon me olemme puuttumassa

arvoisa rouva puhemies

tässä keskustelussa aikaisemmin viitattiin myös toiseen vielä merkittävämpään epäkohtaan mikä meillä on demokratian ja vaalituloksen toteutumisen kannalta

monet heistä ovat edelleen työttömänä sillä surkean pienellä työmarkkinatuella

se on se että meillä on eri puolilla suomea erikorkuisia piileviä vaalikynnyksiä

esimerkiksi kansainvälisissä kokouksissa kansainvälisissä tilanteissa kun täällä on paljon puhuttu että päästään kahden lautasen ongelmasta eroon ei se suomen kannalta mikään ongelma ole että meillä on useampi ihminen edustamassa suomea vaan se on rikkaus

uudellamaalla puolue saa huomattavasti huomattavasti pienemmällä ääniosuudella valituksi kansanedustajan kuin joissain toisissa vaalipiireissä

täytyy sanoa että on tullut paljon paljon kiitosta opiskelijajärjestöiltä siitä että todella on nyt saatu tämä indeksiin sitominen

eihän se indeksiin sitominen tietysti koko opintotukijärjestelmää muuta toimivaksi mutta kyllä se oli semmoinen niin kuin ykköstavoite opiskelijajärjestöillä ja tämä hallitus on opiskelijajärjestöjen ykköstavoitteen päättänyt toteuttaa ja siitä on tullut paljon kiitosta

toivoisin että nyt kun alkuinnostuksesta hetkellisestä noususta suureksi puolueeksi on toivuttu huomataan ja muistetaan se mistä on tultu politiikassa on aina tärkeää muistaa mistä on tultu ja erityisesti tilanteessa jossa perussuomalaisten kannatus sulaa ja tiedetään että perussuomalaiset on takaisin menossa sinne mistä puolue on tullut ja tähän puututtaisiin

kyllä sen jälkeen kun presidentiltä viedään tämä ulko ja turvallisuuspoliittinen valta jota kansa haluaa presidentillä olevan ja kansa aktiivisesti äänestää kansanäänestyksessä tasavallan presidentistä voi kysyä mikä rooli sitten on enää jatkossa tällä suoralla kansanvaalilla

sen kiitoksen mieluummin otan vastaan opiskelijajärjestöiltä kuin ehkä vähän asiantuntemattomat opiskelijoiden näkemyksiin liittyvät kritiikit

täällä perussuomalaiset jo ilmoittivat että kukaan ei halua tällaiseksi presidentiksi ja näyttää siltä että tämä ainakin tässä eduskunnassa on menossa läpi joten ilmeisesti se oli myös ilmoitus siitä että timo soini ei tule asettumaan presidenttiehdokkaaksi

kaikkein oikeudenmukaisin järjestelmä olisi se että meillä olisi tasauspaikkajärjestelmä meidän vaaleissa niin että jokainen puolue saa juuri sen määrän kansanedustajia kuin valtakunnallisesti saa kannatusta

arvoisa puhemies

tämä haastehan on meillä jokaisella puolueella edessä heti eduskuntavaalien jälkeen

mutta tämä teidän arvionne vanhanen joka tapauksessa kuvaa sitä että pankit ovat menneet kreikkaan tekemään bisnestä hakemaan korkotuloja isoa rahaa

viime vaaleissa oli kaksi uutta vaalipiiriä

ja nyt kysymys on siitä hyväksymmekö sen että kun bisnekset eivät menekään ihan niin kuin on ajateltu niin kansa tulee ja maksaa riskit

sen vuoksi tehtiin myös perustuslain muutos jossa olisi mahdollisuus että suomessa olisi vähemmän vaalipiirejä se alaraja olisi matalampi jolloin vaalipiirit olisivat suurempia ja jolloin piilevä äänikynnys putoaisi

täällä on sanottu että siinä yhteydessä puhuttiin sääntelystä puhuttiin mahdollisista veroista mutta onko mitään mustaa valkoisella

mutta kun haluamme kehittää demokratiaa ja vaalijärjestelmää oikeudenmukaisempaan suuntaan pitäisi huomioida se että kampanjoihin tulee katot ne eivät ole liian suuria yksittäiselle ehdokkaalle taloudellisesti ja toisaalta jokainen puolue saa oikeudenmukaisen osuuden kansanedustajapaikkoja suhteessa ääniin

näitä toivoisi yhtä ponnekkaasti perussuomalaisten puheenjohtajan ministeri timo soinin ajavan kuin ajoi tätä pientä muutosta tähän vaalirahalakiin

mutta mitä tulee edustaja oinonen teidän näkemykseenne kulttuurista ja sen merkityksestä köyhille kaikki tutkimukset osoittavat että kulttuurilla on valtavan suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille

köyhyyttä vastaan tämä hallitus taistelee sillä että tehdään isoin taloudellinen panostus perusturvaan koko minun elinaikanani

kaksi keskeistä talouspoliittista ja taloustieteellistä väärinkäsitystä joita kokoomus nostaa koko ajan esille

ensimmäinen on se että valtiontalous on kuin kotitalous ja toinen väärinkäsitys jonka edustaja sasi nosti täällä esille on se että alijäämä olisi yhtä kuin elvyttäminen

tällä tavalla tullaan vastaan samalla tavalla kuin toimeentulotuen korotuksella asumistuen korotuksella opintorahan sitomisella indeksiin

arvoisa puhemies